muotovaatimuksien keventämistä koskevat muutokset liittyvät puolestaan siihen että valtuutuksen yhtiökokoukseen voi antaa toistaiseksi kun tämä on nykyään mahdollista enintään kolmeksi vuodeksi

valiokunta kiirehtii myös fosfaattia sisältävien pesuaineiden kiellon voimaansaattamista ja toteaa että vaikka kysymys voi olla kuormitusvaikutukseltaan varsin pienestä asiasta sillä on hyvin paljon periaatteellista merkitystä

yleiskokouksen täysistunnossa huomaa hyvin että täällä suomessa meidän huolenamme olevat asiat ovat yleensä myös kaikkien muiden eurooppalaisten huolena

mutta mielestäni työ on sujunut hyvässä hengessä ja uskon kyllä siihen että aikataulussa pysytään kunhan kaikki ryhmät ovat siihen sitoutuneita

viime vuoden aikana painottui voimakkaasti tietenkin rahoituskriisin eurokriisin vaikutus siitä syntyneet tilanteet eri euroopan maissa

on kuitenkin tunnustettava että perhepolitiikalla saattaa olla myös välillisiä ei toivottuja vaikutuksia työmarkkinoilla jos tulonsiirrot kannustavat perinteiseen työnjakoon lastenhoidon ja ansiotyön välillä

mutta en usko tällaiseen näkymään mikä tässä maalattiin meidän silmiemme eteen että vapaaehtoisvoimin näitä kunnille ja myöskin osin valtiolle kuuluvia tehtäviä voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa

on myös tärkeää muistaa että ely keskuksilla on vireillepano oikeus eli ne voivat vaatia kunnalta ympäristönsuojelumääräysten antamista mikäli vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen sitä edellyttää

aion kyllä olla hyvin tarkkana siitä että nämä rahat jotka nyt esimerkiksi tässä täydennyksessä tulevat myös menevät siihen kohteeseen

niin asiakkaat kuin työntekijätkin ovat esittäneet myös toiveen siitä että voitaisiin palata sen verran ajassa taaksepäin että kotipalvelua olisi taas saatavilla myös lapsiperheille eikä kaikkea apua ja tukea tarvitsisi hakea lastensuojelun kautta

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunta peräänkuulutti hallitukselta systemaattisempaa otetta jossa lyhyemmän ja pidemmän aikavälin toimet selkeästi määritellään ja aikataulutetaan

sosiaali ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu siihen että sosiaali ja terveysalueita syntyy maahan viisi ja niillä on vastuu kaikkien sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

kyllä nämä kuuluvat siihen hyvinvointiyhteiskunnan kokonaispalettiin josta me olemme varmaan kaikki valmiita pitämään huolta

mutta tiedämme kaikki sen että kun se on valtionosuudessa mukana oleva raha niin aivan täyttä varmuutta emme voi saada mutta jokainen täällä paikalla oleva kuntapäättäjä voi tehdä oman osuutensa omassa kunnassaan

rakennuksiin ja asumiseen kohdistuvien toimenpiteiden tavoitteena tulee olla sekä energiatehokkuuden parantaminen päästöjen vähentäminen että uusiutuvan energian käytön lisääminen

valiokunta korostaa että nyt ehdotettavat muutokset ovat jätevesijärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen lähtökohta eivät siis valvontaperuste

lisäksi valiokunta edellytti että hallitus analysoi lisätoimenpiteiden tarvetta ja sitoo kansalliset toimet riittävän tiukasti osaksi kansainvälisiä toimia kuten esimerkiksi eu lainsäädännön kehittämistä

lisäksi nuorten asema erityisesti suuri nuorisotyöttömyys euroopan alueella myös euroopan neuvoston jäsenmaissa on ollut tärkeä teema ja tässä me suomalaiset olemme yhdessä rintamassa voineet kertoa niitä esimerkkejä joita esimerkiksi suomessa nuorten yhteiskuntatakuun osalta on viety eteenpäin

järjestämisvastuuseen kuuluu huolehtiminen alueen palveluiden toteuttamisesta ja rahoituksesta palvelurakenteen asianmukaisuudesta sekä palveluja tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuuden varmistamisesta

kehitys on ollut valitettavan hidasta

lakia valmisteltaessa on otettu huomioon kaikista heikoimmassa asemassa olevien avun saaminen sillä liian usein käy niin että heikoimmin apua saavat ne jotka sitä huonoiten osaavat hakea

viime vuosi oli historiallinen monella tavalla

arviointi yhdenvertaisuuden osalta perustuu siihen miten yhtiön toimenpide vaikuttaa huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden arvoon

verraten vakaiksi mielletyissä pohjois afrikan maissa alkoi alkuvuodesta kiehua

tosiasiallinen puhdistustulos voi siis vaihdella esimerkiksi sääoloista tai kiinteistön käytön muutoksista johtuen ja silti tämä järjestelmä kuitenkin täyttää lain vaatimukset

ei vanhuspalvelulain eikä tietenkään minkään muunkaan lainsäädännön tai kenenkään meistä täällä toive ole se että yksikään ikäihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen että hän kokee jatkuvaa turvattomuutta esimerkiksi omassa kodissaan tai että omaiset joutuvat kantamaan jatkuvasti huolta kyseisen ihmisen turvallisuudesta

sittemmin tämä arabikevääksi kutsuttu tapahtumaketju osoitti ettei eurooppakaan ole konfliktien ulottumattomissa

lisäksi arabikevään tapahtumien seuranta on kuulunut euroopan neuvoston työlistalle ja on toki hyvin huolestuttavaa se että tuo demokratiakehitys jota niin kovasti odotetaan ja toivotaan pohjois afrikassa ei välttämättä ole ottamassa sitä suuntaa jota olemme odottaneet vaan demokratialle asetetaan kyllä erittäin suuria haasteita

tiedän että valtioneuvoston piirissä tehtiin viime keväänä selonteon seurantaraportti mutta pidän arvoisa puhemies varsin erikoisena sitä ettei tuossa seurantaraportissa mainittu eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnössä esitettyjä ponsia tai koko eduskunnassa selonteon pohjalta tehtyä työtä

tämän huomasi myös euroopan neuvosto

valiokunnan laajassa asiantuntijakuulemisessa kävi ilmeiseksi että lain ja asetuksen mukaisten vaatimusten toteuttaminen edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia

olemassa olevan rakennuskannan peruskorjauksilta tulee edellyttää energiatehokkuuden olennaista parantamista jotta ei menetetä vuosikymmeniksi mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen ja siten päästövähennyksiin näissä kohteissa

arvoisa puhemies

niin tässä kuin monessa muussakin kysymyksessä otetaanpa vaikka lastensuojeluasiat joista tässä salissa on myös runsaasti keskusteltu samalla tavalla meidän on kyettävä luottamaan kyllä siihen arvioon jota siellä kunnissa tehdään

valiokunta edellyttää että tehokkaimmat toimenpiteet ja tuet suunnataan erityisesti riskialueille

sen takia mielestäni tarvitsemme monenlaisia vaihtoehtoja niille ihmisille joilla on esimerkiksi muistisairauksia ja ehkä tässä tarvitaan sektoreitten välistä yhteistyötä tulevaisuudessa vähän enemmän

euroopan neuvoston tärkein tehtävä on kuitenkin valvoa demokratian ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista omissa jäsenmaissamme

olen täsmälleen samaa mieltä siitä että jokainen suomalainen ikäihminen joka on rakentanut tätä yhteistä yhteiskuntaa on ansainnut arvokkaan hoidon ja hoivan myöskin vanhuudenpäivinään

lyhyehköt lastenhoitojaksojen vaikutukset ansiokehitykseen ovat sen sijaan pieniä

uudelta hallitukselta odottaisin jatkossa sitä että eduskunnan esittämille näkökulmille annetaan niille kuuluva arvo valtioneuvoston virkatyön piirissä

palautteen perusteella palvelujen sisältö ja oikeus palvelujen saamiseen on pyritty määrittelemään riittävän täsmällisesti

arvoisa puhemies

esimerkiksi erilaiset yhteisöllisen asumisen muodot voisivat olla yksi tapa helpottaa nimenomaan sitä yksinäisyyden tunnetta turvattomuuden tunnetta unohtamatta sitten sitä että näihin yksiköihin voidaan myös viedä niitä palveluja mukana

yhteiskunnan vastuu on tietenkin hyvin suuri

monet viimeaikaiset tapahtumat eivät näytä vahvistavan esimerkiksi naisten osallistumista noissa maissa demokraattiseen päätöksentekoon

tämänkin vuoksi kiinteistökohtainen neuvonta on aivan välttämätöntä ja sen ohjeistuksen sekä rahoituksen pitää tapahtua valtakunnallisella tasolla

minä en oikein pidä siitä että me annamme täällä sellaista kuvaa että suomalainen ikäihmisten hoidon ja hoivan taso olisi täysin mahdottomassa tilanteessa

valiokunta on halunnut korostaa tässä käsittelyssä tarvetta kunnossapidon tason nostamiseen ja ennakoitavuuden kehittämiseen

ne tuottavat palvelut nykyisten sosiaali ja terveydenhuollon organisaatioiden tapaan pääosin omana toimintanaan mutta myös täydentämällä tätä ostamalla palveluja yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä

ne ovat hyvin valitettavia jos ajattelemme sitä mitkä ovat tämän vanhuspalvelulain tavoitteet

juuri siitä syystähän me olemme lähteneet tekemään tätä vanhuspalvelulakia joka nyt vihdoin on saatu voimaan sekä sen rinnalla laatusuositusta joka on todellinen käsikirja myöskin monille vanhustyön ammattilaisille ja siitä löytyy paljon tukea myös tähän työhön

on hyvin huolestuttavaa että jotkut maat eivät vieläkään jopa kymmenen vuoden monitoroinnin jälkeen täytä kaikkia jäsenvelvoitteitaan

siten on pidettävä hyväksyttävänä sitä että lakiehdotuksen mukaisen avustuksen myöntämisen edellytyksenä ei ole samanlaisia pakollisia teknisiä edellytyksiä kuin energia avustuksen edellytyksenä on mutta valiokunta kuitenkin edellyttää että tämä ei merkitse tinkimistä energiatehokkuusvaatimuksesta joka on selkeästi kirjattu avustusten myöntämisen edellytykseksi

mutta minä kyllä uskon siihen että kunnissa myös kehitetään ja haetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja siihen millä tavalla tämän vanhuspalvelulain henki voidaan toteuttaa

euroopan neuvosto on yksi niistä järjestöistä jotka tekevät erittäin laajaa vaalitarkkailutyötä ja tuota työtä on tehty myös viime vuoden aikana aktiivisesti ja tähänkin työhön suomalaisia kansanedustajia on osallistunut

me tiedämme kaikki että ongelmia on haasteita on mutta sellaisen kuvan antaminen että meidän ammattilaiset eivät tekisi tätä työtä kunnolla ja antaumuksella on kyllä mielestäni hieman liioiteltua

arvoisa herra puhemies

todellakin tämä niin sanottu vihreä verouudistus on osoittautumassa ympäristön kannalta todella haitalliseksi uudistukseksi

tällä lailla siihen lisättäisiin perusteet käsitellä tutkittavan henkilötietoja myös sen jälkeen kun tutkittava ei enää osallistu tutkimukseen ja peruuttaa suostumuksensa

se mikä mielestäni korostuu tässä on se vanhuspalvelulain henki että yksilöllisesti tulee jokaisen ikäihmisen kohdalla arvioida se minkälaista apua hän tarvitsee

ehdotus siis antaa mahdollisuuden hankkia palveluja niin yrityksiltä kuin kolmannen sektorin toimijoiltakin aivan samalla tavalla kuin nykyisinkin

viime vuonna joissakin maissa kuten unkarissa ja ukrainassa nähtiin myös huolestuttava suunnanmuutos demokratiakehityksessä

tähän esitykseen sisältyy lukuisia ehdotuksia joilla pyritään parantamaan yhteistyötä sosiaali ja terveydenhuollon ja muiden toimialojen kesken

lisäksi haluan korostaa sitä niin kuin jo alussa totesin että tämä asetus sinänsä ei tule mistään mitään lakkauttamaan vaan tämä päätöksenteko edelleenkin on siellä järjestämisvastuullisella taholla tässä tapauksessa vielä ennen kuin pääsemme uusiin sote alueisiin järjestämisvastuullisella kunnalla tai kuntayhtymällä

kotihoidon tuesta käydyssä keskustelussa tulee välillä tunne etteivät isät ole kovin tervetulleita hoitovastuun kantajiksi

olen kyllä huolissani siitä millainen on hallituksen kyky ratkoa näin isoja asioita kun tuntuu että ei tule muuta kuin sutta ja sekundaa

mitä tulee sitten näihin erilaisiin maksuihin tästäkin saan lähestulkoon päivittäin viestiä tavallisilta suomalaisilta ikäihmisiltä ja meillä on ministeriössä meneillään selvitystyö jossa katsotaan myöskin näiden maksujen oikeudenmukaisuutta koska se on iso kysymys

lisäksi tämä maksupolitiikka on myöskin selvittelyssä kun kysyjä viittasi siihen että kuinka moni pystyy sitten itselleen hankkimaan sellaista hoitoa ja hoivaa

kymmenen jäsenmaata euroopan neuvoston jäsenistä on edelleen monitoroinnissa eli näiden maiden jäsenyysehtoja tarkkaillaan

arvoisa puhemies

hallitusohjelma myös vastaa eduskunnan itämeri selonteossa esitettyyn koordinaation tarpeeseen sillä ohjelmassa luvataan asettaa itämeri politiikkaa varten erillinen koordinaatioryhmä

on tarpeen kiristää uudisrakentamista koskevia rakennusmääräyksiä energiatehokkuuden osalta mutta myös rakennuskannan peruskorjaamisella on väliä

ja silloinhan tietenkin on ilmiselvää että jos muistisairas ihminen löydetään toistuvasti harhailemasta jostakin niin silloin pitää kyllä harkita uudelleen onko palvelutaso riittävä

julkinen sosiaali ja terveydenhuolto on siis jatkossakin kunnallista toimintaa

vaaralliset ja haitalliset aineet eivät ole itämereltä mihinkään valitettavasti kadonneet

asiakkaiden yhdenvertaisuus ja tarvetta vastaavien palvelujen saaminen oikea aikaisesti on pyritty turvaamaan yhteisten koko sosiaalihuollon sektoria koskevien säännösten avulla

vaikka siinä on menossa iso kansalaiskeräys niin on varmaan kaikille meille selvää että myös valtiovalta osallistuu erittäin merkittävällä panoksella tuon tärkeän hankkeen edistämiseen

se oli mittavin asunto osakkeita koskeva uudistus vuosikymmeniin ja olen kyllä sitä mieltä että tämä on aika pieni korjaus siihen urakkaan nähden mikä valiokunnassa tuossa yhteydessä tehtiin

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että avustukset tulevat kuntien myönnettäväksi ja eri kuntien mahdollisuudet tämän tehtävän hoitamiseen ovat hyvin erilaiset

nimenomaan tässä palveluasumisen puolella nämä maksut ovat hyvin erilaiset riippuen vähän paikasta

kunnilla on ensisijainen vastuu huolehtia siitä että nuo palvelut joita me olemme erilaisissa lainsäädännöissä kansalaisillemme luvanneet myös toteutuvat

tulonjakovaikutukset ovat eräs keskeinen kysymys jota hallitus ei ole ilmeisesti vaivautunut selvittämään miltään taholta

jos ajattelee niitä kohtaamisia ja keskusteluja joita itsekin eri puolilla suomea olen saanut käydä omaishoitajien kanssa niin kyllä on hyvin usein tullut mieleen onko riittävästi tukea onko riittävästi apua jotta se arki menisi parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin

arvoisa puhemies

kyse on nyt tässä asetuksessa siitä että nostamme sitä vaatimustasoa jotta voimme taata potilasturvallisuuden eri alueilla tasavertaisesti kaikille kansalaisille

kyllähän tästä kaikesta jää vähän sellainen mielikuva että kuinka hyvässä hanskassa lainsäädäntötyö hallituksella on kun alkaa tulla useita esityksiä joissa hallitus antaa esityksiä

mitä sitten tulee tähän pelastushelikopteritoimintaan niin tämähän kuuluu terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirien vastuulle ja sairaanhoitopiireissä katsotaan sitten tätä koskevia yksityiskohtia

ei voi olla oikein että ihminen ei voi esimerkiksi ruokapalveluita käyttää koska resurssit ja rahat eivät tunnu riittävän kaikkeen siihen mitä hän tarvitsee arkensa tueksi

palvelujen käytännön toteuttamiseksi sosiaali ja terveysalue laatii joka neljäs vuosi toimintaansa koskevan järjestämispäätöksen

asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tarpeet joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään

valiokunta korostaa että pienituloisten ihmisten kannalta merkityksellisiä ovat myös jo olemassa olevat tukijärjestelmät joiden tulorajojen alhaisuus ja määrärahojen niukkuus ovat olleet esteinä avustusten myöntämisessä

ympäristöministeriön ja asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen haasteena on pystyä tuottamaan riittävä ohjeistus kuntien tukemiseksi ottaen huomioon myös järjestelmän hyvin nopea voimaantulo ja lyhyt voimassaoloaika

kosovo ei varsinaisesti ole jäsen mutta euroopan neuvosto auttaa demokratiajärjestelmän ja oikeusvaltion rakentamisessa seuraa kehitystä ja edistää myös vuoropuhelua serbian kanssa

tutkittava voi luopua tutkimuksesta joko keskeyttämällä osallistumisensa siihen tai peruuttamalla antamansa suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen ja henkilötietojensa käsittelyyn

mutta eduskunnassa odotetaan varmuudella myös konkreettisia esityksiä ja näkemyksiä itämeren alueen yhteistyön tiivistämisestä ja monien muun muassa ympäristöllisten haasteiden ratkaisemisesta

ehkä tulevista raporteista voisi mainita että siellä esimerkiksi viime päivinä on keskusteltu voimakkaasti myös unkarin tilanteesta

haluaisin kyllä tietää ministeri katainen mitä arvelette suomalaisten oikeudenmukaisuustajun sanovan siitä että ilmastonmuutoksen tärkeään ilmastonmuutoksen hidastamistyöhön liittyviä toimenpiteitä maksatetaan yhtä lailla samalla tasolla niin rikkailla kuin köyhilläkin kansalaisilla

vielä puhemies puutun näihin matkasynnytyksiin joista täällä edellisen kysymyksen osalta mainittiin sen verran että myös tätä kysymystä olemme erittäin laajasti selvittäneet ja on käynyt ilmi että matkasynnytysten lisääntyminen on tapahtunut erityisesti eteläisen suomen alueella

tässä järjestämispäätöksessä sovitaan miten alueen asukkaiden sosiaali ja terveyspalvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja varmistetaan muun muassa palvelujen saatavuus laadukkuus ja kustannustehokkuus

meillä on ensimmäistä kertaa esimerkiksi tehty nyt tämän syksyn aikana thln toimesta hyvin mittava kysely siitä miten tuo äsken mainittu hoitajamitoitus toteutuu